olisin vaan kysynyt hieman kommenttina männistöltä sitä kun hän mainitsi että tämän sähköisen järjestelmän pitäisi olla tasavertainen mutta kun ne olisivat vain siellä äänestyspaikoilla niin onko tarkoitus sitten jatkossa että tämmöisten henkilöiden kuin vanhusten jotka asuvat kotona tai hoitolaitoksissa on mahdotonta mennä äänestyspaikoille

mutta lauslahti tätä nyt hieman jo valotti että se ei ole kokoomuksen tulevaisuuden hallituspolitiikkaa että tämmöiset henkilöt jätetään äänestysoikeudetta

mitään ei ole myyty tällä päätöksellä ja valtioneuvosto päättää jokaisen omistuksen mahdollisesta myynnistä eduskunnan hyväksymissä rajoissa

hallituksen tarkoitus on puolustaa ja vahvistaa suomalaista omistajuutta toisin kuin viime kaudella

arvoisa pääministeri eikö tämän uudenlaisen omistajaohjauksen kautta nimenomaan haluta tähdätä yritysten pitkäjänteisen arvon kasvattamiseen ja uuden taloudellisen aktiviteetin synnyttämiseen suomessa

arvoisa puhemies

tämä hallituksen lakiesitys on saanut paljon kritiikkiä myös kansalaisilta

pohjoismaiset arvot yhdistävät myös pohjoismaisia päättäjiä ja olittekin arvoisa ministeri toivakka kuultavana eilen pohjoismaiden neuvoston suomen valtuuskunnan kokouksessa

hallitus kepittää tällä tasaverotyyppisellä maksulla eniten pienituloisia joille auto on usein työssä käymisen edellytys

saimme siellä vaikutelman että olette aidosti kiinnostunut ja innostunut myös pohjoismaisesta yhteistyöstä

euroopan unionin tai euroopan talousalueen ulkopuolisessa valtiossa koulutuksen saaneiden lääkäreiden laillistamisprosessia ehdotetaan tarkistettavaksi siten että sosiaali ja terveysalan lupa ja valvontavirasto tekisi päätöksen hakijan koulutuksen hyväksymisestä heti laillistamisprosessin alussa

olette mukana tosiaan team finlandin kautta edistämässä suomalaista yrittäjyyttä ja vientiä

perusteluina käytettiin että ihmisiä kannustetaan ostamaan vähäpäästöisempiä autoja

perussuomalaiset jättivät mietintöön vastalauseen sillä vaikka esitys on pääosin kannatettava se ei riitä turvaamaan ulkomailta suomeen tulevan terveydenhuollon henkilöstön riittävää kielitaitoa ja halusimme kiinnittää tähän asiaan enemmän huomiota

miten arvioitte millaista yhteistyötä team nordicin kautta voisi tehdä paremmin ja tehokkaammin pohjoismaiden kesken ja voisiko suomen vienti tästä saada lisää voimaa

perussuomalaiset ovat valtiovarainvaliokunnassa jättämässään vastalauseessa todenneet hallituksen jatkavan linjaa jolla se on heikentänyt suomalaisen ostovoimaa vuodesta toiseen

nykytilanteessa on kuitenkin havaittu puutteita ja palaute erityisesti ikääntyviltä ihmisiltä on ollut se että omaan terveyteen liittyviä asioita on ollut joskus hyvin vaikea hoitaa jos lääkärin kanssa ei löydy yhteistä kieltä

arvoisa puhemies

ehdotimmekin vastalauseessamme että myös eu tai eta valtioista tulevilta hakijoilta pitää edellyttää kielitaidon todistamista ammatinharjoittamisoikeutta myönnettäessä

tällä täydennyksellä voitaisiin varmistaa työntekijän kielitaito ja merkinnästä voisi lisäksi olla hyötyä tilanteissa joissa tarvitaan erityistä kielitaitoa suomea tai ruotsia taitamattomien potilaiden hoitamiseksi

osa niistä voitaisiin ehkä välttää mikäli rekisterin kautta voitaisiin löytää sellainen terveydenhoitoalan ammattilainen jo ka pystyisi potilaan kielellä antamaan esimerkiksi konsultaatioapua tai muuta vastaavaa

säästöjä näistä pienistä puroista voisi syntyä

useat tahot ovat kertoneet että tulkkikustannukset ovat selkeässä nousussa mutta kokonaiseuromääriä on ollut monilta aloilta vaikea saada

risto salonen t u

kun kaikilta muiltakin hallinnonaloilta säästetään ja leikkauksia tehdään niin olisi hyvä tarkastella myös tätä asiaa kriittisesti ja etsiä vaihtoehtoja ja keinoja kustannusten vähentämiseksi

s saattaa merkitä yli miljoona ääntä kovetykseen kohotustyy ja poissa yksitoista corso niitä j

vienti ja sota siis meitä

arvoisa puhemies

raskas liikenne ohittaa lahden ydinkeskustan alueen ja muun muassa kauppatorin vain vajaan puolen kilometrin päästä

tilanne nykyisellään on kestämätön

näissä asiantuntijalausunnoissa kävi tosiaan ilmi että pienissä yksiköissä ei tarpeeksi ole näitä synnytyksiä ja vähäisen kokemusmäärän vuoksi ei synny sitä riittävää osaamista käytännön hätätilanteiden hallintaan

äitiysturvallisuus on suomessa maailman ykkösluokkaa ja kun tähän on päästy se perustuu pitkälti siihen että meillä on toimiva äitiys ja lastenneuvolatyö jota tehdään yhdessä synnytyssairaaloiden kanssa ja tätä työtähän kehitetään ja jatketaan ihan tästäkin eteenpäin

otan tästä hallituksen esityksestä suoran lainauksen

mahdollisesta sopimusmuutoksesta annetaan tarvittaessa joko tätä esitystä täydentävä hallituksen esitys tai kokonaan erillinen hallituksen esitys

kysyisin arvoisalta ministeriltä miksi tämä esitys ei sisällä kaikkia muutosesityksiä nyt ja mitä meillä on vielä odotettavissa

erityisen tärkeänä näen sähköisen median viestintäpolitiikassa laajakaistan aseman sillä yhteiskunta suorastaan pakottaa kansalaisia siirtymään pian jo täysin sähköiseen toimintamalliin hyvin monilla eri elämän osa alueilla

hallituksen sähköisen median viestintäpoliittisessa ohjelmassa todetaan että erityisesti taajuuksien tehokkaan käytön sekä viestintäpalveluja käyttävien kuluttajien kannalta on tarkoituksenmukaista mahdollistaa erilaisten vaihtoehtojen laaja tarjonta

tämä on samalla megaluokan viestintäpoliittinen linjaus joka tänään käsiteltävässä viestintäpoliittisessa ohjelmassa on melko lailla sivuutettu

komissio perusteli tätä korotusta ostovoiman muutoksella sekä sosiaalisella tilanteella

miten te ministerit voitte tukea eun virkamiesten palkkojen ja eläkkeiden nostamista ja samaan aikaan suunnitella suomalaisten palkansaajien ja eläkeläisten tulojen ja ostovoiman alentamista jäädyttämällä esimerkiksi sosiaalietuuksien indeksikorotuksia

kun kilpailuun tuli mukaan kolmas toimija alkoi hintakilpailu ja kuluttajat pääsivät nauttimaan edullisemmista liittymähinnoista

halutaanko tähän kahden toimijan asemaan todella palata ja miten hallitus aikoo saavuttaa viestintäpoliittisessa ohjelmassa lausutut tavoitteet erilaisten vaihtoehtojen laajasta tarjonnasta kun samalla suunnitellaan näin suuria viestintäpoliittisia muutoksia

arvoisa puhemies

haluan kuitenkin jälleen tämän aiheen yhteydessä korostaa sitä ettei nopeiden laajakaistapalveluiden tarjontaan soveltuvan viestintäverkon suunnitteleminen ja rakentaminen hankealueella loppukäyttäjille saakka sekä edistyksellisten viestintäpalvelujen tarjonta viestintäverkkoon liittyville loppukäyttäjille ole ilmaista

laajakaistahankkeiden suunnittelu ja rakentaminen on erittäin kallista

valitettavasti hankerahoituksen valtionosuudet ovat viestintäviraston päätöksissä olleet toisinaan niin pieniä ettei hankkeita ole aina viety operaattorien toimesta eteenpäin

viestintäpoliittisessa ohjelmassa onneksi todetaan että julkisesti tuettu haja asutusalueiden laajakaistahanke jatkuu ja hankkeiden rahoitukseen haetaan uutta joustavuutta

omaishoitajien asemaa on pyritty parantamaan useamman vaalikauden ajan

arvoisa puhemies

nyt todellakin tarvitaan tulevaisuudessa viestintäministeriön ja muiden tahojen yhteistyötä operaattoreiden kanssa jotta kuitupohjaisen runko ja tukiasemaverkon rakentaminen sujuu kansalaisten etuja silmällä pitäen

sosiaalihuoltoon tehtävillä muutoksilla säädettäisiin omaistaan tai läheistään hoitavan henkilön vapaista sekä kunnan velvollisuudesta vapaan aikaisen sijaishoidon tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä

tämä esitys pyrkii järjestämään kalavarojen ekologisen taloudellisen ja sosiaalisesti kestävän käytön nykyistä paremmin

isona tavoitteena laissa on turvata kalojen luontainen elinkierto ja lisääntyminen mahdollistamalla välttämättömien kalastusrajoitusten ja muiden toimenpiteiden toteuttaminen

sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksulain muutoksella puolestaan omaistaan tai läheistään hoitavan henkilön vapaan ajaksi järjestettävistä palveluista perittäisiin asiakasmaksu samoin perustein kuin omaishoitajan vapaan aikaisissa palveluissa

hallitus antaa kuntien valtionosuuksien muodossa lisärahaa kunnille

tämän lain lähtökohtana on edelleen vesialueen omistajalle kuuluva kalastusoikeus ja niin sen pitää ollakin

ristiriita syntyy kuitenkin siitä että lakiesityksen myötä todellisuudessa helpotetaan lähinnä kaupallisten kalastajien eli ammattikalastajien kalaan pääsyä ely keskuksen myöntämän alueellisen luvan avulla ilman vedenomistajan lupaa

voi syntyä sairas tai vammainen lapsi tai läheinen voi saada sairaskohtauksen tai joutua onnettomuuteen jonka jälkeen ei ole paluuta entiseen elämäntapaan

valitettavan usein tilanne on kuntien puolesta ollut se ettei saatavilla ole kattavaa tietoa ja asiantuntemusta ainakaan yhden luukun periaatteella vertaistuesta nyt puhumattakaan

teot eivät vastaa sanoja kuten eivät ole vastanneet aikaisemminkaan kun on puhuttu vaikkapa kuntien tehtävien vähentämisestä

on tärkeää että lakiin kirjataan hoitotehtävää tukevana palveluna säännös kunnan velvollisuudesta tarvittaessa järjestää omaishoitajille valmennusta ja koulutusta jonka tarkoituksena on tukea hoitajan työssä kehittymistä ja osaamista

edustaja haatainen jo totesi varsin ansiokkaasti että valiokunnan rooteliin ei todellakaan kuulu arvottaa eri sairaaloiden oikeutusta tai tietotaitoa

jokainen omaishoitosuhde on yksilöllinen ja ainutlaatuinen

kuten valiokuntakin on mietinnössään todennut on tärkeää että lain vaikutuksia seurataan todella tarkasti varsinkin kun sen seurauksista on esitetty toisistaan hyvin paljonkin poikkeavia näkemyksiä

ammattikalastajien tarpeen osalta on sisävesistöissä erittäin tärkeä kuulla paikallisia kalastuskuntia joilla on se paras tuntemus oman alueensa tilanteesta

tämän päivystysasetuksen keskeisenä tavoitteenahan on ennen kaikkea potilasturvallisuuden parantaminen jonka seurauksena päivystysasetuksessa on määritelty eri sairaaloille tietynlaiset vaatimukset

kuten äskenkin jo totesin niin kokonaan tämä äitiysturvallisuusketju on pidettävä toiminnassa eli lastenneuvoloiden ja synnytyssairaaloiden yhteistyön kuten myös näiden ensihoitoyksiköiden yhteistyön on oltava saumatonta